kun ministeri kiviniemi täällä sanoo että tämähän on aivan poikkeusolosuhteissa oleva toimenpide joka ikään kuin ei nyt olisikaan ajankohtainen niin haluan palauttaa mieliin että nordea soveltaa tätä jo parhaillaan keskisuurten ja suurten yritysten kohdalla eikö niin

kertoisitte mitä te edustatte näissä neuvotteluissa eläkeasioiden osalta

eläkeleikkauksiako te tarjoatte suomen kansalle siellä mutta täällä ette uskalla sitä tunnustaa

viedä lävitse ja kuitenkin niiden vastuut voivat siirtyä useilla sukupolvilla eteenpäin

en ole vielä nähnyt että omistaja olisi puuttunut tähän kysymykseen millään tavalla

talousvaliokunnassa valtiovarainministeriön finanssimarkkinaosasto kirjallisessa lausunnossaan kertoi perustuen julkisiin tietoihin että sekä saksassa että ranskassa pankit ovat mukana järjestelyissä

kunnat ihmisiä kuitenkin kaikkein lähimpinä olevina julkisena organisaatioina ovat vastanneet siitä että kaikkia autetaan ja ketään ei jätetä toimeentulo ongelmissaan yksin

henkilöstö on levoton huolissaan

ei ihme että vastakohtaisuuksia syntyy jos yhtiöjohto ei anna arvostusta työntekijöille ja sille osaamiselle joka finnairin koko henkilöstöllä on

ja tältä pohjalta sitten jos lukee talousvaliokunnan lausunnon niin siinä todetaan että saksalaiset pankit osallistuvat myös lisälainoitukseen tosin ainakin osittain saksan valtiolta saatavan valtiontakauksen turvin

jääköön nyt viimeiseksi kerraksi sitten

arvoisa puhemies

ei tämäkään ole käsittääkseni mikään sdpn tietotoimisto vaan suomen eduskunnan talousvaliokunnan lausunto jonka pitäisi olla ministereiden tiedossa niin kuin jokaisen kansanedustajankin tiedossa

arvoisa puhemies

olisi terve tilanne että kunnat yrittäisivät katsoa monethan näistä toimeentulotukiin liittyvistä suurista ongelmista liittyvät pitkäaikaistyöttömyyteen mitä voidaan tehdä ihmisten työllistämiseksi ja työelämään palauttamiseksi

kuka hallituksesta tiesi oletteko te olleet hyväksymässä tätä pankkiyhdistyksen menettelyä

eihän siellä lukenut niin että tarkastellaan vaan siellä luki niin että luvattiin eläkeindeksiin parannus ja se oli niin kirjoitettu että moni ymmärsi sen että taitettu indeksi tullaan poistamaan

ne edustivat minusta hyvää keskustelukulttuuria että kun kysytään niin vastataan ja sitten osoittivat myös että tässä on vaihtoehtoja myös tämän yliopistojen lahjoitusvähennyksen osalta että tässä ei olla yhden ainoan totuuden politiikassa

ja edelleen sama informaatio on myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä niin että jos arvoisat kansanedustajat myös hallituspuolueista ovat läsnä näissä valiokuntien kokouksissa ja lukevat mitä allekirjoittavat niin sieltä selviää mistä tämä keskustelu saksan ja ranskan pankkien mukanaolosta tulee

arvoisa puhemies

meillä tehtiin edellisen hallituksen aikana tähän liittyvä tärkeä uudistus jossa kuntien kohdalta lisättiin niiden vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

hallituksen linja ja myös opposition eri oppositiopuolueiden vaihtoehdot ovat tulleet aika hyvin esille

no mitä tästä kiistelemään

kunnat saavat taloudellista hyötyä siitä että pystyvät löytämään sen toimeentulon tai työmarkkinatuen sijaan työpaikan

sitten on syytä vielä sanoa että mehän olemme oikeastaan yhtä mieltä tässä verokeskustelussa yhdestä asiasta kaiken tämän jälkeen ja se on se että työn verotusta on tarve laskea

mutta meidän omistajaohjaus valtionyhtiöiden osalta on siksi tärkeä asia meidän kaikkien tulevaisuudelle että siihen pitäisi nyt käyttää kyllä ihan eri tavalla aikaa kuin mitä olemme nähneet

totean että tämä on sillä tavalla aika olennainen asia että jos vakavasti otettava puolue niinkin iso kuin kokoomus antaa tämmöisen lupauksen niin kyllä sitten on aika tärkeää että sen mukaan myös toimitaan

miten tämä nyt niin hirveätä kauhistusta ja mekkalaa aiheuttaa jos kysytään sen perään että pankit kaikissa euromaissa ja myös suomessa olisivat mukana kun tätä inhottavaa taakkaa joudutaan käsittelemään

eli pitää korostaa kuntien vastuuta ja palkita niitä kuntia jotka aidosti pyrkivät auttamaan ihmisiä ja palauttamaan ihmisten työkyvyn ja sen kautta kiinnittymisen yhteiskuntaan kyvyn huolehtia itsestään ja perheestään

meille on tärkeätä että meillä on kansallinen lentoyhtiö tulevaisuudessakin meillä on hyvin toimiva lentoliikenne kotimaassa ja että suomesta pääsee maailmalle mahdollisimman moneen kohteeseen suoraan aivan erityisesti euroopassa mutta aasia yhteydet ovat myös yhä tärkeämmät

keskusta joka ennen puhui valtion roolista vaikenee kaikilla kielillä suomeksi savoksi tämän keskustelun aikana valtiosta ja yhteiskunnasta

siitähän meillä ei ole erimielisyyttä kaikki hyväksyvät tämän ajatuksen ja itse asiassa rohkenenpa veikata niin että se erimielisyys koskee vain sitä pitäisikö eläkeläisen saada sama veroetu kuin mitä palkansaaja saa vai ei

eikö se olisi aika vastuullista että ne jotka ovat tehneet suuria tilejä eivät nyt vetäydy kreikasta muuta näitä omia saataviaan valtion riskeiksi kun riski on että tapahtuu iso menetys

markkinat hoitavat vähemmällä enemmän on tämän hallituksen linja

on syytä pelätä että jos joudutaan tekemään epätoivottavia rakennejärjestelyjä niin suomesta tulee syöttöliikennemaa josta maailmalle pääsee sitten kööpenhaminan tai frankfurtin kautta ja sitä kautta yhteyksiin menevä aika lisääntyy

siksikin että nähdään että työ on aivan oikein parasta sosiaaliturvaa tätä yhteyttä ei pitäisi niin katkaista että tyytyisimme siihen että jostain kelan konttorista lähetetään postiosoitteena rahat takaisin kun lomake on tullut perille

eli tähän se jää ja me olemme valmiit siihen että annetaan eduskuntavaaleja ennen annettujen lupausten mukaisesti tämä veroetu kaikille palkansaajaa ja eläkeläistä kohdellaan samalla tavalla

mutta edelleenkin siis palaan tähän kysymykseen että toivoisin myös että olisi kuullut kannat vihreiltä tähän työmarkkinatuen puolison tarveharkinnan poistamiseen koska vihreät ovat puhuneet tästä

tämä on vastuullista käsittelyä että riskit tunnustetaan ne kerrotaan suomen kansalle niitä ei salata eikä peitellä ja sitten katsotaan miten ne jotka ovat hyötyneet ovat tässä mukana

tälläkin ratkaisulla kun lentoliikenteelle pannaan lisää maksutaakkaa ikävä kyllä on sitten vaikutus siihen miten tämä kohtaantuu myös omaan kansalliseen lentoyhtiöömme ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksiin pärjätä

sitten meillä on verotuksessa muutoin eräitä poikkeavia ehdotuksia ja poikkeavia ajatuksia koska me haluamme vähän laajemman veropohjan haluamme finanssisektorin kantamaan vastuuta ja olemme sitä mieltä että pääomatuloista voidaan näin vaikean laman ja valtion vaikean talouskriisin oloissa ottaa hiukka enemmän ja pitäisimme sitä sosiaalisesti oikeudenmukaisempana kuin sitä että tehdään iso määrä leikkauksia jotka kohdistuvat sitten pienituloisiin ihmisiin

oltaisiin aidosti kiinnostuneita siitä mitä ihmisen ongelmien syiden poistamiselle voidaan tehdä ja ihmisen auttamisella takaisin kykeneväksi huolehtimaan itse omasta toimeentulostaan

läänikeskustelua varten ristillä verotuksen eli jos asiaa pui myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

en ymmärrä mistä tämä populismi tulee jos kysytään miten pankit rahoittajat sijoittajat jotka ovat hyötyneet olisivat mukana tässä

tämä on tärkeää sen takia että tässä tulee hyvät kansanedustajat aito ongelma jonka nimi on moraalikato jos kerta toisensa jälkeen palkitaan suuria riskejä ottaneet sillä että yhteiskunta ja veronmaksajat tulevat ja maksavat

eihän nyt niin heikko hallitus voi olla että se ei saa aikaan edes niitä sata komitean esitysten toteuttamisia joihin tämä tarveharkinnan poisto siellä komiteassa kuului

tietenkin alkuperäinen syy oli se että pääministeri sipilä esitellessään näitä lakeja sanoi että hallitus tekee pakottavaa lainsäädäntöä jolla nämä työehdot päätetään

toivon ettei nykyinenkään hallitus tekisi tässä sellaisia ratkaisuja joilla ei suinkaan ole ihmisiä auttavaa piirrettä vaan loppujen lopuksi kun katsotaan se olisi ihmisten jättäminen ongelmiensa kanssa yksin

jos hallitus ei tällä alueella tee mitään niin sitten pidän perusteltuna että eduskunta osaltaan vaatisi selvityksen siitä miten meidän valtionyhtiöistä yhtä tärkeintä finnairia aiotaan johtaa mikä on finnairin strategia näiden haasteiden keskellä lentoyhtiön tulevaisuuden menestykselliseksi järjestämiseksi

ministeri stubbille sanoisin että kun esititte sitä periaatetta että komissioon pääsisi vain eu parlamenttivaalien kautta hakemalla legitimiteettiä niin tämä kyllä teidän kohdaltanne on ehkä hivenen vaarallinen ennakkokäsitys

ja tässä on se erikoinen piirre että hallitus estää työntekijöitä palkansaajia ja työnantajia sopimasta tästä asiasta muuta kuin mitä tämä esitettävä lainsäädäntö on

kyllähän tämän piti olla selvää jo tämän finanssikriisin jälkeen että täytyy muuttaa sääntöjä

toisaalta sitten ei myöskään pitäisi synnyttää sellaisia kannustinongelmia joissa osa työssä käyviä veronmaksajia kokee että on luotu semmoinen kansalaispalkkajärjestelmä jossa postilaatikkoon lapun laittamalla ryhtyy tili juoksemaan

ei voi olla niin että yksityiset firmat käydään pelastamassa koska pankkien pelastamisestahan tässäkin viime kädessä on kysymys joten on välttämätöntä puhua tästä moraalikato ongelmasta

tosin sitten tämä hallitus on ottanut tavakseen mennä aina muiden selän taakse joko edellisen hallituksen tai sitä edellisen hallituksen tai niin kuin nyt olemme kuulleet windfallissa mennään eun selän taakse

täällä on hallituspuolueiden riveistä kyselty muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja salolainen mitä oikein tarkoittaa tämä selonteon kohta että pitää olla tunnistettavissa oleva eu politiikan johto

epäilen lisäksi että tämmöinen toimeentulotuen taso tulisi olemaan niin alhainen että sillä ei olisi kuitenkaan sitä tavoiteltua hyvää vaikutusta johon täällä on viitattu

mutta kun näissä on hyviä ideoita ollut niin haluan antaa tässä tunnustuksen kyllä kun sekä ministeri lindströmiä että rehniä kuuntelin että minusta se on harvinaisen rehtiä että hallitus on myös valmis ottamaan uusia ideoita hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen ja tässä lausutut puheenvuorot antavat sen tunteen että täällä kannattaa olla

siksi tässä päätöksessä pitää olla ehtoja pankeille ja rahoituslaitoksille niiden toiminnasta ja toisaalta pitää olla aito sitoutuminen pelisääntöjen muuttamiseen muuten veronmaksajat ovat pysyvästi laskujen maksajia

sitten ministereiden vastaukset

ja seuraavaksi vastauspuheenvuoro kulttuuri ja asuntoministeri viitanen olkaa hyvä

tämä ajatus että on samanlaiset olosuhteet ja vaatimukset myös sille ruoalle joka tulee suomeen on tavattoman tärkeä ja sitä pitää edistää

ja sitten puhujalistaan

tulen tästä toiseen asiaan joka on tärkeä tässä yhteydessä sanoa ja se on se että samalla tavalla me tarvitsemme kansainvälisen työjärjestön normien kunnioittamista niissä maissa jotka tuovat tuotteita kaikenlaisia tuotteita vapaakauppaan

täytyy olla tietyt perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet voimassa kun vapaakaupassa toimitaan ja näihin oikeuksiin liittyy muun muassa lapsityövoiman käytön kielto vankityövoiman käytön kielto ja perustavaa laatua olevat työntekijöiden oikeudet

aivan sama asia on laveammalti maailmankaupassa kuin minkä erinomaisesti ministeri tiilikainen kuvasi ruoantuotannossa ja ruoan vapaakaupassa olevan

arvoisa puhemies

on syytä palata hallituksen peruslogiikkaan liittyen tähän eläkeratkaisuun ja se on se että hallitus on nyt päätynyt siihen että työpaikkoja syntyy ikääntyville sillä että eläkkeitä heikennetään

se on kyllä tosi mielenkiintoinen logiikka

kiitoksia

arvoisa puhemies

eiköhän nyt olisi aika lopettaa tämä valittaminen ja itkeminen eduskunnan asioista

tällä salilla on paljon tärkeämpää tekemistä ja paljon suurempia asioita hoidettavana tänä ajankohtana

arvoisa puhemies

ja kun hän siinä puheenvuorossaan sanoi että ei kai kukaan kuvittele että symboliset panssarimarssit naton itärajalla ratkaisevat tämän kriisin niin sehän on sinällänsä aivan oikea havainto

kysymys ei ole siitä ovatko ne tarpeellisia tai välttämättömiä vaan kysymys on siitä että ratkaisut tapahtuvat diplomatian ja ulkopolitiikan kautta

arvoisa puhemies

heillä oli kysymys että miten ihmeessä opiskelijat eroavat täysin kaikesta muusta väestöstä että jos kaikki muu perusturvaksi luonnehdittu kuten kotihoidon tukikin katsotaan perusturvaksi hallituksen ajattelussa niin se sidotaan indeksiin mutta opiskelijoiden toimeentuloa ei

kyllähän tässä on riski olemassa että ensin euroopan unioni ampuu meidän kansallista lentoyhtiötä toiseen jalkaan ja sitten me ammumme itse siihen terveeseen jalkaan ja puhun nyt finnairin johdon toiminnasta koko tämän syksyn aikana ja osin jo aikaisemminkin